sen muistan tässä ei me kyllä sellaiseen ilmeisesti lainsäädäntö pohjaveden osalta kuitenkin on sellainen näissä vedenottamoissa joissa on kunnallinen vesilaitos että joskus tuolta ympäristövaliokunnasta on tainnut tulla semmoista tekstiä aikaisemmin että niitä ei saa myydä eikä luovuttaa niin kuin joissakin kehitysmaissa on tapahtunut

syömisen ja asumisen pitäisi olla kyllä ihmiselle perusoikeus ja se tarkoittaa että silloin niitä pitää verottaa kevyemmin eikä rakentaa lisää kustannuksia näille koska ne ovat kaikille ihmisille perusoikeuksia

elikkä lasketaan sitä mitä maksaa sitten työllistäminen tai nämä aktiivitoimet kunnalle

mutta se tarkoittaa myös sitä silloin jotta tässä tapauksessa kun hallitus on antamassa isotuloisille verohelpotuksia niin silloinhan se tarkoittaisi että pitäisi luopua nyt niistä koska ne isotuloiset saavat ihan tyhjän takia sen verohelpotuksen

siinä voisi kyllä sitten niin kuin aikaisemmin tuosta pöntöstä puhuin tehdä sillä tavalla että siirretään niitä peliautomaatteja sinne halleihin ja laitetaan semmoinen nykyaikainen vaivaisukko siihen kaupan eteiseen johon voi laittaa sitten hyväntekeväisyyteen rahaa

kun sillä tuotetaan sellua suomalaisesta puusta siitä tehdään myöskin paperia tehdään tuotteita niin se on yksi osio ja se antaa työtä ja toinen on sitten tämä energiakysymys siis uusiutuvalla tuotettu energia ja molemmat ovat meille suomalaisten työpaikkojen osalta ja valuuttatulojen kannalta tärkeitä

toivon mukaan tässä vesipuolella ei mennä sillä ajatuksella että annetaan jonkun amerikkalaisen tai minkä hyvänsä yhtiön tulla tänne myymään vettä meille itsellemme niin että sitten ollaan torppareita orjia omalla maalla niin kuin tässä on käymässä monen muun asian omistuksen osalta suomessa

se on yksinkertaista matematiikkaa kun siellä käy talouspäällikkö laskemaan kunnassa tai kaupungissa sitä että onko tämä edullisempaa tehdä näin päin antaa tulla sakkomaksu koska kuntouttavan työtoiminnan järjestäminenhän maksaa

niin kuin täällä ovat veljet ja sisaret todistaneet niin siinähän pitää olla kaikennäköisiä toimenpiteitä ja pitää olla henkilöt jotka tekevät niitä ja pitää järjestää tiloja ja kaikkea tämän tyyppistä

minä kannatan nimittäin tätä ruuan arvonlisäveron alennusta koska se lähtee siitä minun peruslogiikastani jotta syömiseen ja asumiseen ei tehdä lisäkustannuksia

mutta minä en tiedä tuleeko sitten tämmöinen vaivaisukkoriippuvuus sitten tässä tai haihtuu loput olivat mutta siitä mitä pahaa sille että osa on voitava syödä ihmisiä vaan sinne tulee aina laitettua loput kolikot

sen takia minä odotan että kun tämä on valiokuntakäsittelyssä niin tätä peilataan ja kirjataan tämmöisiä näköaloja jotta se on meidän tahto tai en minä tiedä onko se kaikkien tahto

ja kun on hyvin sellaisesta henkilöstä kyse johon eivät mitkään aikaisemmatkaan toimenpiteet ole tehonneet niin eivät kai nämä sanktiot siihen tehoa

sitten kunta kun laskee tämän jutun niin se katsoo että eipä tässä nyt niin väliä mennään siitä mistä on aita matalin jos ei sitten kunta osaa laskea sitä mitä se maksaa pitemmässä pelissä

minun tahtotilani ainakin tällä hetkellä on jotta taivaalta satanut vesi on meidän yhteistä omaisuuttamme ja siitä pitää pitää huolta sillä tavalla että sitä ei anneta joidenkin ulkolaisten osakkeenomistajien hyödyn tavoitteluun

mutta se ei olisi mitenkään paha silloin ei ainakaan hoitoon tarvitsisi viedä niitä ihmisiä vaan he tekevät aidosti hyväntekeväisyyttä

lasketaan sitä lyhytjänteisesti vuosi kaksi eteenpäin mutta koko se historia se ihmisen tulevaisuus kun lasketaan niin todennäköisesti kunta tulee maksamaan siitä myöhemmin sitten ison laskun terveysmenoina ja erinäköisinä hoivajuttuina paljon enemmän

tämä aloite on ollut useilla valtiopäivillä ja varmaan kaikilla ed

arvoisa puhemies

työelämävaliokunta kun kävi tuolla kuntaliitossa oli puhe siitä ja pyydettiin kuntaliittoa tätä arvioimaan ja tekemään tästä jonkinnäköistä sapluunaa että kunnille laskettaisiin tavallaan tämmöinen hahmotelma että mitä tämä maksaa kokonaisuutena jos ihmiset jätetään oman onnensa nojaan

sekin on jotenkin hoidettava

jos se hoidetaan siten jotta joudutaan tekemään jotain altaita en puhu vuotoksesta mitään mutta jos tuolla lapissa ei välttämättä ihan perimmäisimmässä lapissakaan mutta jossakin korvilla on semmoisia tilanteita niin siihen on joku ratkaisu etsittävä

jos nämä ihmiset ovat näin iäkkäitä niin sen määrittäminen mikä on haitta aste on jotenkin omituisesti keksitty asia

mutta kun tässä on puhuttu paljon näistä ongelmista niin onhan tämä liian lavealle vedetty

mutta jos semmoinen allas tehdään mihin hyvänsä niin olen sitä mieltä että se voimahan pitää ottaa pois jos ei sitten ajatella että se allas saadaan kalatalouskäyttöön

mutta niin kuin tässä on todettu niin ilmeisesti jotkut halua vat jääräpäisesti pitää kiinni siitä jotta kun tämmöinen on keksitty niin pidetään siitä kiinni

mutta tiedetään entisestä kokemuksesta että sekään ei ole hyvä juttu koska siellä irtoaa sitten elohopeata ja kaikkea mahdollista

pulliaiselle kun hän on hallituspuolueen edustaja ja ed

me täällä oppositiossa voimme tehdä hyviä aloitteita niin kuin ed

jos siihen tehdään allas otetaan voimat pois siitä mutta jos löytyy parempi fiksumpi ratkaisu siten että saadaan estettyä ettei kertaheitolla vesi tulekaan sinne rovaniemen korkeuksille jokiin niin tulvanomaisesti niin se on yksi mahdollisuus

tässähän on todettu valiokunnan mietinnössä todetaan sosiaali ja terveys ja työelämävaliokunnassa pohdittiin ja todetaan näissäkin että pitää tutkia ja selvittää ihmisen kunto mihin hän pystyy

kysehän on siitä että ilmeisesti tulva johtuu monesta seikasta se johtuu ilmastonmuutoksesta joka on suurin varmasti tässä mutta se varmaan johtuu myös ojituksista ja monista muista seikoista mitä on yläpuolella siellä vesistössä tehty

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jos työnantajat olisivat sillä lailla valistuneita kuin ed

sen verran voin kertoa oman kokemuksen pohjois karjalasta koska se on semmoista mahdottoman tiheästi asuttua aluetta

minusta se on sillä tavalla omituinen ratkaisu en tiedä miten paljon sillä on vaikutusta ollut sitten syntyvyyteen ja miten paljon yleensä on mutta kuitenkin kun nyt tarvittaisiin uusia suomalaisia ja toivoisi että tämä yhteiskunta olisi lapsiystävällinen sillä tavalla jotta täällä ainakaan toimeentulo ei olisi este lap sien tekemiseen jotta miten pärjätään niin minusta tässä on yksi hyvä aloite ja olen allekirjoittajana tämän takana

satuin menemään uimaan karjalan pyhäjärvelle ja ei siinä mitään kylttiä ollut eikä mitään rakennusta

semmoinen yhteiskuntahan olisi tosi hyvä elikkä olisi tämmöiset inhimilliset arvot vallalla jolloin työnantajat ja kaikki voisivat sopia tämmöisistä asioista ja otettaisiin huomioon tämmöiset inhimilliset tekijät että lapsia pitää hoitaa ja ennen kaikkea kun mietitään mikä meillä on tulevaisuudessa tilanne siitä että meillä on vielä liian vähän lapsia niin heidät kaikki pitäisi saada niin hyvin hoidettua ja niin pitkälle hoidettua että heistä tulisi joskus hyviä työntekijöitä jotka pitäisivät meistäkin huolta sitten maksaisivat verot ja mahdollisesti hoivaisivat vaikka omaishoitajana pitäisivät meistä huolta

ei niistä koskaan enää tule oikeita työntekijöitä

sitä polkua ei vaan enää löydy kaikille

sen lisäksi minä odottaisin kyllä toimia jotta me palaisimme siihen vanhaan järjestelmään jossa tämä lapsivähennys suotaisiin kaikille ei pelkästään yksinhuoltajille koska se olisi tietty signaali kuitenkin sen ikäisille ihmisille jotka pystyvät niitä lapsia tekemään ja saataisiin tämä suomalainen yhteiskunta sillä tavalla turvattua että meillä olisi sitten veronmaksajia ja työntekijöitä jatkossakin eikä kävisi niin kuin nämä tilastot ja ennusteet näyttävät että meillä käy kurjasti tässä

ei hyvin montaa kymmentä vuotta eteenpäin mene kun meillä on huoltosuhde aika heikko ja sen takia tässä vielä olisi toimia tehtävissä jotta se kehitys saataisiin pysähtymään

jos me laskisimme nämä ihmiset niin kuin ansaitulle eläkkeelle kun he ovat työkyvyttömiä niin siitä säästyisi monta ylimääräistä byrokratiaa monta ylimääräistä turhaa käyntiä eri virastoissa ja toimistoissa

minusta pitäisi miettiä koko tämä vesivoimakysymys sillä tavalla miten joku voi omistaa ne vedet

elikkä se tuotto tulisi suoraan valtion kassaan ei mitään veroja vaan kokonaan se tuotto tulisi valtion kassaan eikä joku yksityinen voisi nauttia niistä millään mankala tai muulla sellaisella periaatteella että sillä yksityiset firmat jakavat voittoa

siinä oikeastaan tärkeimmät

arvoisa puhemies

itse joutuu väkisin harkitsemaan jopa hylkynappia painamaan mutta siihen on vielä aikaa kun tänä iltana ei sitä paineta

norjassa taidettiin olla sen verran viisaita että kun ne aikoivat myydä vesivoimaa niin norjan valtio taisi mennä peliin eivätkä ne myyneetkään sitä

sillehän ei enää mitään mahda mutta josko siitä nyt jotain opittaisiin

kysehän on siitä että nykytekniikka on semmoinen jotta useimmiten monissa perheissä nauhoitetaan nämä yölähetykset

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta jos me oppisimme näissä tilanteissa kun talous järkkyy sen minkä monet maat ovat oivaltaneet että oma maa onkin parempaa siis oma maa on mansikkaa ja katsotaan että kansalliset edut menevät muiden etujen edelle

ei silloin viitsitä katsoa ja sitten käydään katsomaan mikä aika on sopiva ja tämähän tarkoittaa sitä että tällähän kuitenkin kierrettäisiin hyvin paljon sitä ajatusta mitä ed

oinonen puhui että jos ihan lähdetään puhtaasti esimerkin voimin tekemään tätä työtä niin sitten pitäisi katsoa että tuolla linnan juhlissakin varmaan puolukkamehu olisi oikein hyvä tarjottava

minusta tämä pitäisi ehdottomasti nyt käsitellä ja ottaa huomioon jotta jos tämän tyyppisiin mennään niin kuin voidaan ihan hyvin mennä mitä tässä esitetään niin tämän pitäisi olla siten jotta ei ollenkaan ei siis yölläkään koska tämähän vuotaa tämä systeemi

kaksi kertaa olen eduskunnassa ollessani käynyt oopperassa ja sielläkin pitää kansanedustajien tötterehtiä semmoiset pitkät lasit kädessä missä on hirveän pitkä jalka onko se nyt samppanjalasi vai mikä mahtaa olla

minusta meidän vihonviimein pitäisi ymmärtää se jotta on semmoisia asioita mitä ei pidä antaa muiden käsiin jos ne voidaan pitää kotimaisissa käsissä

no se siitä

ja tämä kemiran myynti yhdesti tyssättiin niin kuin aikaisemmin totesin silloin lipposen kakkoshallituksen aikaan mutta siitä ei kyllä viisastuttu vaan näköjään kun tahto on päällä jotta pitää panna lihoiksi niin laitetaan sitten ja tämä hallitus sen teki

ehkä tämä esimerkin voima olisi se joka tehoaisi tässä

en tiedä tehoaako se mutta ilmeisesti näin on että kun nähdään esimerkkejä niin sitten pitää ylioppilasjuhlissa ja kaikissa olla samanlaiset lasit siellä käsissä

on edistetty mutta veronkevennys on kaikkein heikoin tapa ollut saada työllisyyttä aikaan

otetaan huomioon tämä nykyinen tekniikka joka on olemassa

mutta siitä mikä äsken jäi kesken tästä likviditeettiongelmasta näissä aloittaneissa yrityksissä ja niissä joissa on finnvera rahoittajana

mutta kun ed

salo täällä totesi jotta tulee arvolisäveron korotuksia ympäristöverojen korotuksia ette todennut että kunnallisveroja joudutaan nostamaan ja on nostettu

se ei ole oikein ympäristöystävällistäkään kun nykyisin on vielä tämmöisiä kertakäyttömuovilaseja jotka hajoavat sitten kun yhdesti käytetään

tarkoittaapi myös aikuisia ihmisiä ja silloin kun pannaan ravintolat aikaisemmin kiinni niin silloin me pääsisimme paljon terveempään ajatteluun

minä odottaisin kyllä että hallitus nyt etsisi tähän toimenpiteitä siten vaikka ne takausprovisiot eivät hyvin isoja ole mutta kuitenkin ne joutuvat maksamaan jatkuvasti sitä joka kuukausi että niihin saataisiin semmoista lykkäysaikaa tai jopa huojennusta kokonaan että niitä ei nyt perittäisi tämmöisenä aikana jotta saataisiin nämä alkaneet yritykset nyt mahdollisesti tämän kriisin yli mikä näyttää vaan syvenevän ainakin tilausten perusteella

sehän tarkoittaa sitä jotta siinä se iso siirto on tapahtunut pienituloisille siis se siirto että niiden taakka kasvaa ostovoima kapenee mikä on nurinpäin sitä ajatusta että elvytetään

silloin taisin puhua siitä että kyllä yhden aikaan yöllä jo voidaan panna ravintolan ovet kiinni

kuka sitten ryyppää niin ryyppäilköön kotonaan tai missä hyvänsä mutta ei suosittaisi tämmöistä ajattelua että kukutaan sitten sinne aamuun asti ja sitten silmät ristissä mennään aamusella töihin

siellä on peruttu metallipuolella ja puupuolella aika paljon näitä tilauksia jotka on jo aikaisemmin tehty ja se vahvistaa sitä ilmiötä jotta siellä korttipakka kaatuu

monet protestoivat tässä oikein viimeisen päälle jotta siitä se paras elämä vasta alkaa mutta minusta se oli si semmoinen yhteiskunnallinen signaali joka osoittaisi sen mihin suuntaan me haluamme tämmöistä tervettä ajattelua kehittää ja sitä jotta ihmiset jaksaisivat olla töissä ihan oikeasti

ja sitä yhteiskunnan toimin ei pitäisi edistää vaan pyrkiä pitämään pystyssä jotta näitä hyviä yrityksiä joita tulevaisuudessa tarvitaan ei menisi nurin

olen yhä edelleen sitä mieltä että tällaisella verojutulla ei tässä ole merkitystä kun katsotaan mitä on tapahtunut tässä ja tapahtumassa edelleen suuryhtiöiden osalta

sehän tarkoittaa jotta siellä menee myös yrittäjien osaamispääoma ja kun rahat on hävitty niin ei siinä ihan vähään aikaan sitten ainakaan uutta yritystä panna pystyyn vaikka se olisi senkin muotoinen jotta pystyisi laittamaan

ainakin nuoremmissa piireissä olette varmasti seuranneet hyvin monet ovat aika väsyneitä aamusta kun tulevat töihin tai sitten tulee myös poissaoloja siitä ettei jakseta tulla ollenkaan

sitten iso asia mikä jäi äsken puhumatta on tämä perustienpidon rahojen leikkaus

ja niin kuin tuossa on aikaisemmin puhuttu että kun se kierre lähtee alkuun niin sitä on vaikea pysäyttää

minusta tämä on jotenkin käsittämätöntä että tähän aikaan samaten kuin ratarahojen osalta tässä tehdään tämmöinen temppu kun nyt nimenomaan tarvittaisiin lisää

sen takia sen tyyppinen yhteiskunta olisi kaikkein paras jossa olisi aika selkeät pelisäännöt että miten halutaan tämän toimivan

mustajärvi totesi niin että kunnille siirtyy vastuuta taloudellistakin vastuuta palvelujen tarjoamisesta

osittain palvelut ehkä tulevat sitten tapahtumaan selvitysmies kietäväisen mallin mukaisesti eli näköpuhelimien kautta näistä pisteistä

mutta perusteluissa on sanottu että ajetaan kapasiteettia alas on liikaa paperi ja sellukapasiteettia

ja ruotsissahan on lisätty nyt huomattavasti tieinvestointeihin rahoja ympäri ruotsia mutta suomessa tehdään näköjään päinvastoin

tähän liittyy sitten se asia että työ ja elinkeinoministeriö on lähettänyt maakuntiin lausunnolle seutukuntajaon uudistamista koskevan esityksen tavattomalla kiireellä

samanaikaisesti nämä firmat rakentavat tuonne brasiliaan venäjälle ja suunnitelmia on moniin semmoisiin maihin missä on halpa työvoima tai sitten on edullinen puu niin kuin brasiliassa se kasvaa alle kymmenessä vuodessa korjuukypsäksi ne ovat puupeltoja ja pieniltä alueilta saadaan korjattua hetkessä

arvoisa puhemies

siihen liittyen sitten yksi asia tämä rekkaparkkikysymys sitä kun ei ole vielä rakennettu onneksi monien kymmenien hehtaarien aluetta

pohjana on esimerkiksi keski suomen maakunnan osalta esitys että siirryttäisiin kolmen seutukunnan malliin nykyisen kuuden sijasta eli valtavan suuria keskittyneitä seutukuntia

nyt tällä hetkellähän kun kunnat kotitalouksilta vaativat tietyn maksun ja lähes kaikki ovat tämän keräilyn piirissä sinne mökinmummon pihaan tulee joka toinen viikko vähintään auto semmoinen hirveä raskas kalusto tulee sinne smolvinki joka kippaa sen tyhjän pöntön sinne ja ottaa maksun siitä

on kiistelty siitä mihin se tehdään ja ilmeisesti valitukset ovat kesken tuolla itärajan pinnassa

tämä vähäinen vero mikä tässä on ei tule estämään sitä hommelia

arvoisa puhemies

oinonen puuttui semmoiseen asiaan joka on tärkeä siinä mielessä että näitä viagra viestejä ilmeisesti tulee useammille ja niitä tulee joka päivä näköjään ikään kuin itse olisit lähettäjänä

erityisesti esimerkiksi jyväskylän seutukunnasta jota muutos koskettaisi eniten muodostuisi keuruulta aina joutsaan asti ulottuva erittäin suuri yksikkö